ministeri arhinmäki me olemme tunteneet teidät hyvinkin monikulttuurisuuden vaalijana ja paikallisen kulttuurin edistäjänä

siksi tämä lakiesitys kokonaisuudessaan on hyvin hämmentävä että se tulee teidän ministeriöstänne ja ratkaisun vastustajina ovat olleet pitkälti kulttuurin tekijät alueilta jotka ovat kritiikkiä esittäneet hyvinkin laajasti

näiden elintarvikkeiden ja raaka aineiden suoramyyntiin tarvitaan erilaisia helpotuksia ja tukea myöskin

mutta nyt te ja hyvä hallitus olette keskittämässä näitä ammattikorkeakouluja yliopistokaupunkeihin ja tätä liikennettä en aio kyllä hyväksyä

edellä juuri puhuttiin vaaliasetelmasta ja äänestysikärajan laskeminen tulee varmaan olemaan sellainen kysymys tulevissakin vaaleissa josta keskustellaan pitäisikö seuraavissa kunnallisvaaleissa äänestysikärajaa alentaa vai ei

sitä tulee tehostaa kaikin tavoin

ruokapiirit ja suoramyynnit siis poistavat välikäsiä ja ne myöskin luovat uusia pieniä maatalousyrittäjiä

tässä erityisesti päästiin siihen asian ytimeen eli äänestysoikeuden ja vaalikelpoisuuden erottamiseen toisistaan ja siinäpä meillä keskustelunaihetta

nyt hallituksen esityksestä ja eduskunnan päätöksestä koloveden kansallispuistoa laajennetaan mistä voimme tietysti kaikki olla ylpeitä

toivon arvoisa ministeri että me voimme saada tulevaan elintarvikelainsäädännön uudistamiseen mahdollisuuden lampaanlihan tuottajille lisätä suoramyyntiä koska nykyisessä asetuksessa on pykälä että lampaanlihaa voidaan myydä suoraan tilalta vähäisessä määrin

eteläisen suomen luonnonsuojelun edistämisen kannalta tällä alueella on suuri merkitys

pidän myös tärkeänä sitä että oikeuspoliittisen tutkimuksen tekemiseen varataan riittävästi tulevaisuudessakin varoja

nyt tälle rakennettavalle taiteen edistämiskeskukselle ei pidä antaa vapaata valtakirjaa päätösvaltaa siitä missä esimerkiksi aluetoimipisteet sijaitsevat ja kuinka paljon niitä on vaan päätös toimipisteistä ja niiden sijainnista olisi pitänyt kirjoittaa lakiin jotta me voisimme vakuuttua siitä että taidetta ja kulttuuria ja päätösvaltaa rahoituksen jaostakin tehdään siellä missä sitä taidetta ja kulttuuriakin harjoitetaan

sillä turvataan metsien monimuotoisuutta ja maisema arvojen säilymistä edistetään saimaannorpan suojelua ja erityisesti virkistyskäyttöhän tällä alueella on suurta

huovinen päätti oman puheenvuoronsa retoriikkaan että tällä hallituskaudella tämä eduskunta ei ole lapsiköyhyyden ja lapsiperheiden aseman parantamiseksi tehnyt mitään

vaikka itse en ole vielä vieraillut tällä kauniilla kansallispuistoalueella olen tullut vakuuttuneeksi että alueen maisemat ovat erikoisuus suomalaisessa järviluonnossa ja todennäköisesti tällä alueella myöskin on etelä savon arvokkaimpia vanhoja metsiä joita kannattaa suojella

nyt kysynkin mitä tämä tarkoittaa koska esimerkiksi tiedämme että poronlihaa voidaan myydä suoramyyntinä tällä hetkellä ilman tällaisia rajoituksia ja toivon että ne lampaanlihalta myöskin poistuisivat

tuomioistuinten työmäärä on kasvanut ja käsiteltävien asioiden luonne vaikeutunut muun muassa tämän kuluvan laman vuoksi

tämä on viesti tuottajilta mutta olen myös saanut adressin kuluttajilta jotka olisivat halukkaita ostamaan suoraan tilalta lampaanlihaa

päätösvallan läänintaiteilijan toimialasta ja tehtävistä tulee olla alueellisella taidetoimikunnalla ei taiteen edistämiskeskuksella

lapsilisiä on korotettu ja yksinhuoltajaperheillekin on annettu enemmän rahaa

minimietuuksiin niihin joiden saajissa nimenomaan lapsiköyhyyttä on kaikkein eniten on paneuduttu ja pureuduttu ja suunta on oikea

esimerkiksi läänintaiteilijoiden työ pohjois pohjanmaalla on erittäin merkittävää taiteen ja kulttuurin kehittämistyötä

aivan lopuksi sananen elintarviketurvallisuudesta

mutta voin tietysti sanoa sen että lapsiköyhyyttä suomesta ei varmastikaan näillä teoilla ole kokonaan poistettu

suomessa elintarviketurvallisuus on huippuluokkaa ja kansalaisten odotukset turvallisesta ruuasta ovat korkealla

erityisesti laajat talousrikosasiat ovat saaneet huomiota ja kääntäneet meidän katseitamme lisämäärärahatarpeisiin tämänkin osalta

heidän työpanoksensa määrittely alueellisista tarpeista käsin on tärkeää ja se kosketuspinta toimijoiden kanssa on edelleenkin säilytettävä

siksi meidän pitää pitää erityisesti kiinni siitä että elintarvikkeiden turvallisuustaso pysyy siinä mitassaan ja resurssit turvataan valvontaan ja tutkimuksen kehittämiseen edelleen eteenpäin

siis roimaa kasvua matkailun saralta on odotettavissa mutta matkailu ei rajoitu ainoastaan suomalaisiin kävijöihin

siksi ihmettelen tätä keskusjohtoisuuden ihannetta koska yhteisöille tulevista valtionavuista ja taitelijoiden matka apurahoista päätetään nyt sitten tulevaisuudessa keskusjohtoisesti

talouden tiukkoina ja niukkoina aikoina periaatteella on nyt jalansijaa siinä miten perusturvaa kehitetään

siksi erityisesti me keskustan edustajat valiokunnassa olemme moneen otteeseen omissa valiokunnan mietinnöissämme ja lausunnoissamme olleet huolissamme ja halunneet kirjata että poliiseille riittäviä voimavaroja turvataan tulevaisuudessa näiden tärkeiden lakien täytäntöönpanemisen vuoksi

hallitus on nyt valinnut sen tien että osalla perusturvaa nauttivia etuisuuksia parannetaan

tämän koloveden laajennuksen lain myötä olemme muuten tyytyväisiä tähän lainvalmisteluun ja valiokunnan päätöksiin mutta metsästyksen osalta kansallispuiston alueella olemme joutuneet jättämään vastalauseen ja pykälämuutosesityksen jossa juuri tämä metsästysoikeus ulkopaikkakuntalaisten osalta tulee näkyviin

viimeisin huoli liittyy tärkeään lakiuudistukseen lähisuhdeväkivallan torjumisesta ja siihen pureutumisesta

koloveden kansallispuistoa koskevassa hallituksen esityksessä hirvenmetsästys on ehdotettu sallittavaksi ainoastaan savonlinnan enonkosken ja heinäveden asukkaille

jos vielä johonkin oikeusministeriön hallinnonalalta voisin rahaa uudelleen kohdentaa niin kohdentaisin sitä rikollisuuden torjuntaan

erityisesti nostan tästä tärkeäksi harmaan talouden ohjelman ja torjunnan joissa tällä hallituskaudella on saatu hyviä tekoja aikaan mutta niiden täytyy jatkua seuraavienkin hallituksien aikana

alueella on paljon vapaa ajan asukkaita ja alueelta kotoisin olevia ihmisiä jotka kuuluvat alueella toimiviin riistanhoitoyhdistyksiin

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että rajaus vaikeuttaa jatkossa huomattavasti hirvenmetsästyksen järjestämistä ja alueen hirvikannan erittäin tarpeellista säätelyä

se on sovittelu ja siihen käytettävät määrärahat ja myöskin ajalliset satsaukset erityisesti poliisien ja oikeuslaitoksien kohdalta

arvoisa puhemies

tällä esityksellä siis horjutetaan tätä sosiaaliturvan perusturvan tasoa ja saajien osuutta niin että keskusta ajaa näitten pienimpien äitiys isyys ja vanhempainpäivärahojen nostoa edelleen ja huolehditaan kaikkien perusturvasta

siellä on erittäin rakentavia hyviä päämääriä ja hyviä esimerkkejä siitä miten on voitu ennalta ehkäistä rikollisuutta ja myöskin katkaista rikollisuuden kierteitä ennen kaikkea nuorten osalta

tämän vuoksi katsomme että metsästys tulisi sallia paikallisille asukkaille ja alueella toimivien riistanhoitoyhdistysten jäsenille

samalla haluan todeta että tämä tarveharkinta työmarkkinatuen puolison tulojen osalta ei ole enää tätä päivää ja saamani palaute vuosien varrelta on ollut että tästä tarveharkinnasta tulisi poistua

sitten tietysti kenttäpoliisien voimavaroihin niin kuin totesin esimerkiksi tämän lähisuhdeväkivallan torjumisessa ja tutkimisessa on panostettava

varmuutta siitä miten suomessa nykyisin työskentelevät on kotimaassaan vakuutettu meillä ei ole olemassa

arvoisa puhemies

ainakin rakennusalalla on vakuuttamatta jättämistä havaittu tapahtuvan ja tämän koskevan niin eun ulkopuolelta kuin myös eun jäsenvaltioista lähetettyjä työntekijöitä

suomessa on kymmeniätuhansia laajarunkoisia hallimaisia rakennuksia joiden kattorakenteiden jänneväli on pitkä yleisimpiä näistä ovat urheiluhallit

valiokunta toteaa että siitä huolimatta että tätä lakia nyt muutetaan tavalla joka siis vapauttaa näitten alle kaksi vuotta suomessa olevien työntekijöitten työnantajat näistä vakuutusmaksujen suorittamisista tänne meille niin on erittäin tärkeää huolehtia ulkomailta suomeen tulevien työntekijöiden eläkevakuuttamisesta

yleisimpiä kohteita näissä ovat olleet uimahallin katon liimapalkkien rikkoutuminen monitoimihallin katon vaurioituminen messuhallin katon romahtaminen urheiluhallin katon romahtaminen ja ratsastusmaneesin sortuminen

kaksinkertaista vakuuttamista ei luonnollisestikaan tule vaatia mutta eläkevakuutuksen olemassaolo ylipäätänsä jossain valtiossa esimerkiksi työntekijän tai työnantajan kotivaltiossa on välttämätöntä

missään tapauksessa ei ole hyväksyttävää että ulkomainen yritys voi tarjota työmarkkinoille työntekijöitä joiden sosiaalisista oikeuksista ei ole huolehdittu

on selvää että turvallisuuteen täytyy kiinnittää huomiota rakentamisessa suunnittelussa ja ylläpidossa mutta nykyinenkin maankäyttö ja rakennuslaki antaa siihen puitteet miten tällaisia massiivisia halleja ja tiloja suunnitellaan rakennetaan ja ennen kaikkea ylläpidetään ja omistajille on omia sanktioita jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa

kysymys on paitsi kilpailutilanteen vääristymisestä koti ja ulkomaisten työnantajien kesken myös harmaan talouden mahdollisesta lisääntymisestä sekä erityisesti työntekijöiden suojelusta jonka tulee tapahtua yhteisten periaatteitten mukaisesti

kannatan liikenneministerin tavoin pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa mutta kysyn mihin edellinen liikennepoliittinen selonteko on nakattu

valiokunta pitää välttämättömänä että ulkomaisten työntekijöiden määrän kehitystä ja sijoittumista eri aloille seurataan samoin kuin valiokunta pitää välttämättömänä sitä että tämän lain toimeenpano ja käytännön toteuttaminen on valvonnan ja seurannan alla ja tarvittaessa tulee ryhtyä toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi jos tästä laista ongelmia aiheutuu

edelleenkin useat kakkoskorissa olevat hankkeet odottavat rahoituspäätöksiä suunnitelmat happanevat käteen ja niistä satsauksista ei näytä saavan enää mitään eloa

jos omistaja laiminlyö rakennuksen kunnossapitovelvollisuuksia niin näihin asioihin pystytään jo nyt tällä hetkellä puuttumaan

arvoisa herra puhemies

vuoropuhelua kansalaisten ja poliitikkojen välillä tarvitaan joka tasolla niin eduskunnasta käsin kuin paikallisdemokratiastakin katsottuna

on selvää että hallituksen esityksen tavoitteet parantaa laajarunkoisten rakennusten rakenteellista turvallisuutta ja siten kyseisten rakennusten käytön aikaista turvallisuutta ovat siis lähtökohdiltaan hyviä ja kannatettavia asioita myöskin se miten omistajan velvollisuus on huolehtia rakennuksen ylläpidosta ja turvallisuudesta

tältä osin valiokunta esittää lausumaa

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa ulkomaisten työntekijöiden määrän kehitystä ja sijoittumista eri aloille ja selvittää mahdollisuudet lisätä valvontaa sen suhteen täyttävätkö ulkomaiset työnantajat niin veroja kuin sosiaalivakuutusmaksuja koskevat velvoitteensa sekä ryhtyy tarvittaessa selvityksen pohjalta toimenpiteisiin

ja niin pitää myöskin olla poliitikkojen ja politiikantekijöittenkin niillä areenoilla keskustelemassa omilla henkilökohtaisilla nimillään politiikasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

mutta tämä esitys tällä hetkellä joka on ympäristövaliokunnassa käsitelty on liian hallinnollinen ja byrokraattinen

mutta enemmän kuin tästä olen huolissani siitä mitä tapahtuu tälle sähköiselle äänestämiselle verkkoäänestämiselle

nyt sitä asiaa on pyöritelty oikeastaan vuositolkulla selvitelty mietitty keinoja ja moni moni maa on suomea tässä edellä ja niitä esimerkkejä on rutkasti

arvoisa herra puhemies

tosin voin kyllä tässä yhteydessä jo todeta että itse asiassa valiokunnan puheenjohtaja huomaamattaan pitkälti esitteli myöskin vastalauseemme

suurin osa niistä on maneeseja liike ja tavarahalleja ja tiloja muita myymälärakennuksia navettoja sikaloita ja kanaloita onpa seassa myöskin kunnan omistamia erilaisia hallirakennuksia

tarvittavat tukitoimet ryhmäkoko ja opettajien koulutus erityistarpeita huomioivaksi ovat olleet tällä hetkellä hyvin kirjavia ja osin resursseiltaan myöskin niukkoja

sanoisin että valiokunnan mietintö on oikean suuntainen mutta riittämätön suhteessa meidän vastalauseeseemme

nyt halutaan lisätä varhaista puuttumista perusopetuksen aivan alaluokilta alkaen tehostaa tuen oikeutta sekä antamista erityisesti perusopetuksen alaluokilla

on selvää että tavoitteisiin paremman rakentamisen ja rakennusten huolenpidon osalta on kiinnitettävä huomiota mutta silti tämä malli jota hallitus esittää on todellakin liian byrokraattinen ja kallis

laki takaa erityisen tuen tarpeet heti kun tarvetta ilmenee ja tämä on takaus oppilaan oikeuksille ja velvollisuus opetuksen järjestäjille

jokaisella tulee olla oikeus lähikouluopetukseen ja erityisoppilaallakin yleisopetukseen mutta tämä painotus ei saa poistaa erityisluokkien ja erityiskoulujen asemaa ja tarkoitusta

siksi koko ajan peräsimme sitä voidaanko näitä kustannuksia jotenkin alentaa ja mistä nämä kustannukset ennen kaikkea koostuvat ja johtuvat

siksi arvoisa puhemies esitän uutta lainvalmistelua jossa tavoitteena on turvallisuuden parantaminen kevyemmällä hallinnollisella mallilla jolloin päästään myös kohtuullisempiin kustannuksiin tämän asian osalta

hyvin monet vammaisjärjestöt ja erityisjärjestöt tässä valiokuntakuulemisessa painottivat sitä että myöskin erityisoppilaiden paikka on yleisopetuksessa

tämä painotus tuli oikeastaan itsellenikin hyvin uutena asiana koska olen pannut merkille että näillä erityisluokilla ja erityiskouluilla on tärkeä merkitys silloin kun mietitään vamman astetta tai sairauden määrää tässä opetuksen järjestämisessä

oppilaalle tarjotaan nyt entistä laajempi kirjo erilaisia tukimuotoja

tämä perinteinen tukiopetus jatkaa kulkuaan mutta rinnalle se saa osa aikaisen erityisopetuksen ja erityisen tuen määritelmät ja tarpeet

valiokunnassa me keskustelimme erityisen paljon opetuksen ryhmäkoosta silloin kun kyse on integroiduista oppilaista

arvoisa herra puhemies

tällä vaalikaudellahan on selvitetty yleisopetuksen ryhmäkokoa ja vastaukset ovat olleet vähemmän dramaattisia

puheessani nostan ainoastaan yhden kritiikin kohteen edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistamisen jota pidän todella huonona ratkaisuna

osassa opetuksen järjestäjiä ryhmäkoko on joissakin tapauksissa ollut räikeä mutta varmasti näihin räikeyksiin maakunnissa on puututtu

tämä edustuskulujen vähennyskelpoisuuden poistaminen erityisesti pureutuu pohjoisen lapin matkailukeskuksiin työllisyyteen ja yritysten kehittymiseen

kulttuurin merkitys suomalaisille ei ole mitattavissa pelkästään yritysten liikevaihdolla tai työllistymislukujen avulla

tämäkö on hallituksen linja työllisyydestä aikana jolloin me tarvitsisimme mahdollisimman paljon yrittäjiä ja elinkeinonharjoittajia itsenäisiä sellaisia suomeen tekemään töitä

tästä esimerkkeinä voidaan sanoa viimeiset päätökset lapsilisäleikkauksesta ja lapsiperheiden ostovoiman heikentämisestä monien verojen ja maksujen korotusten myötä

tästä ryhmäkoosta säädetäänkin asetuksella mutta valiokunta halusi antaa painavan sanan opetushallitukselle miten tämä asetus tulee kirjata

lisäksi kulttuurin avulla voimme lisätä suvaitsevaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä yhä monikulttuurisemmaksi käyvässä suomessa

arvoisa puhemies

lähtökohtaisesti näemme että kymmenen oppilaan ryhmä tai tarvittaessa pienempikin palvelee lain henkeä kaikkein parhaiten

lisäksi hallituskauden aikana on tehty liuta erilaisia esityksiä ja päätöksiä jotka ovat koskeneet lapsia ja lapsiperheitä

mikäli tästä kymmenen oppilaan ryhmästä poiketaan tulee päätöksessä huomioida tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet koko opetusryhmän kokonaistilanne ja opetukselliset tavoitteet unohtamatta opettajien resursseja ja opettajien tilannetta

esikoulun pakollisuus on yksi niistä ehkä suurimmista kotihoidon tuen kiintiöittäminen ja sen tuen leikkaaminen tätä myötä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen joka edelleenkin on auki

keskustan tavoitteena seuraavalle hallituskaudelle on luoda lapsi ja perheministeriön ja ministerin salkku johon olisi keskitetty nämä asiat ja näistä ongelmista ja asioista voitaisiin sitten puhua varmasti vielä keskitetymminkin

se mikä tulevaisuudessa on riittävä peruspalvelutaso edellyttää jatkuvaa arviointia ja keskustelua siitä minkälaisia asioita meidän on syytä ottaa huomioon tämän peruspalvelutason pitämiseksi yllä ja sen kehittämiseksi

arvoisa herra puhemies

on hienoa että nyt eduskunnassa vihdoinkin sekä yleisradiovero että yleisradion julkisen palvelun tehtäväkuva uudistetaan lain tasolla

nämä määrärahat tai valtionosuudethan eivät ole korvamerkittyjä mutta kunnissa pitäisi olla sitä viisautta ja kulttuurin nälkää ja halua edistää kulttuuria niin että kunnan päättäjät käyttävät nämä rahat arvostuksen ja asenteiden mukaisesti siihen mihin ne on tarkoitettukin

mutta yksikään selvitys yksikään työryhmä yksikään komitea tuskin pystyy luomaan yhtä prinsiippiä jolla pystyttäisiin lapsiköyhyys kokonaan poistamaan suomessa vaan se on useiden tekojen asia joilla sitä lapsiköyhyyttä pitää helpottaa

arvoisa herra puhemies

tuottoyhtälö verotuksesta ei siis toimi

omastakaan mielestäni yle ei tämänkään päätöksen jälkeen jää laakereilleen lepäämään

nyt haja asutusalueiden laajakaistahanke on meneillään sadan megan suomi hanke ja hanketta tarkastellaan ensi vuonna jolloin todella arvioidaan hankkeen tarvitsemat rahat tai tarvitut rahat ovatko ne riittäviä tarvitaanko niitä lisää

alkoholilainsäädäntöä tässä salissa on käsitelty tämän vaalikauden aikana aika runsaastikin ja on hyvä että olemme tänään käsittelemässä aihepiiriä joka koskee nimenomaan lapsia ja nuoria ja voimme sillä tavalla yhteiskuntana puuttua ongelmiin jotka näemme tänä päivänä ympärillämme

eniten yritykset ja yhteisöt vähentäisivät kotimaisten ruoka ja ravintolapalveluiden käyttöä näissä lapin matkailukeskuksissa

mehän tulemme seuraamaan tarkasti mihin kaikki rahat käytetään ja mitä toiminnan sisältö on

ainoastaan termejä muuttamalla emme päivähoidosta saa yhdessä päivässä ja yössä varhaiskasvatusta

vuosittainhan me tulemme saamaan tästedes hallintoneuvoston kertomuksen jossa toivotaan myöskin olevan laajempi katsaus talousosiosta

on tärkeää että pureudumme siihen mitä laadukas varhaiskasvatus on mitkä ovat sen sisältöjä ja pedagogisia päämääriä ja otteita

oppilashuollosta valiokunta kirjasi niin että opetushuollon tähän oppilashuoltoryhmään kuuluvan opetushenkilökunnan koosta tai koostumuksesta vastuu on erityisesti opetuksen järjestäjällä itsellään

ministeri krista kiuru te laitoitte nyt paljon painoarvoa huomiselle kehysriihelle hyvän asuntopolitiikan ja kohtuuhintaisen asuntopolitiikan puolesta ja toivon että näin hyviä päätöksiä siellä tulee huomisella olemaan

on myöskin erityisen tärkeää että televisiomaksun tilalle tuli henkilökohtainen tuloihin sidottu yhteisövero ja muistutan myöskin siitä että jokainen yrittäjä oli nyt minkälaisessa yrityksessä tai työsuhteessa tahansa maksaa kuitenkin henkilökohtaisesti yleisradioveron tuloihin sidottuna

alkoholipolitiikkaa voidaan siis ohjata lainsäädännöllä ja esimerkiksi hinnalla verotuksella johon myöskin on puututtu tämän vaalikauden aikana tuntuvasti

hankkeen etenemiselle on tärkeää että mahdollisimman moni kotitalous liittyy rakennettaviin verkkoihin ja saadaan sitten hyviä käytänteitä aikaan

kulttuuriseteli on käytössä jo kymmenissätuhansissa yrityksissä ja määrä kasvaa hyvää vauhtia